luontoamme ja ympäristöämme tulee käyttää niin että me täällä suomessa vastuullisesti hoidamme asiat energia asioiden ja kaikkien muiden osalta ja voimme elää ja toimia täällä myöskin jatkossa

mutta nyt pitäisi oikeasti ottaa esille ketkä ja mitkä henkilöryhmät tässä oikeasti eivät olisi pääsemässä nyt sitten tähän vaaliluettelon matkaan

oikeuskäytäntö on se mikä on ja oikeuslaitoksethan joutuvat toimimaan sen mukaisesti mikä on voimassa oleva oikeuskäytäntö ja jos me toivomme että oikeuskäytännössä nuoret saisivat kovempia rangaistuksia tai mitä tahansa niin eihän se mene millään muulla tavalla eteenpäin kuin siten että me täällä teemme päätöksiä lakeja joissa on tiukemmat määräykset tuomioista

minusta oli todella törkeä väite se että turkistarhaajat noudattavat lakeja heikommin kuin ihmiset yleensä

jos kyse on todellakin niin pienestä asiasta kuin minulla on käsitys tämä asia pitäisi pystyä nyt sitten kyllä ratkaisemaan ennen tämän lain lopullista käsittelyä

minä itse maanviljelijänä lampurina hoidan eläimiä ja totta vie minä olen yrittänyt saada ne eläimet pidettyä mahdollisimman hyvässä kunnossa

miksi tämä laki pitää päättää juuri nyt

juuri sain kuulla että toistakymmentä vuotta sitten viimeksi on keskustan osalta vaaliohjelmaan päätetty ettei oteta matkaan koska ei tämä asia kuitenkaan ratkea koska tässä vain riidellään

elikkä nyt pitää muistaa että ely on kiinnittänyt huomiota vain näihin asioihin joissa on selvästi toimittu lakien vastaisesti joissa on tapahtunut virhe

minä yritän sitä hoitaa auttaa

monet yöt olen itkenyt niiden eläinten hoitamisen kanssa yrittänyt niitä auttaa mutta minkä sille voi että eläin sairastuu pahasti ja joskus joudutaan jopa lopettamaan

vielä se että koska yhteinen huolemme on todellakin nuorten rikoksentekijöitten kohtelu miten tätä asiaa viedään eteenpäin toivon että tämä kyseinen lakialoite otettaisiin huomioon näitten asioitten eteenpäin viemisessä

sitten kolmas asia jota minun mielestäni pitäisi nyt sitten selvittää tämän asian osalta on se miten toimitaan kemin lapin alueen kanssa elikkä varsinaisen saamelaisten kotiseutualueen eteläpuolinen alue vanha kemin lapin alue kittilä sodankylä pelkosenniemi kemijärvi posio kuusamon pohjoispuolinen alue

sehän on ongelma tilalla

sitten toinen asia on tämä että ympäristösektorilta on purettu eniten byrokratiaa se pitää paikkansa

kyllä ne ihmiset haluavat auttaa eläimiä hoitaa niitä eläimiä mutta välillä on todellakin ongelmia vaikka mitä tekee mutta silloin kun valvonta tulee tai ihmiset tulevat katsomaan se on ongelma

meidän eri hallinnonaloistamme maatalous ja ympäristöministeri tiilikaisen työllä on hänen hallinnonalallaan saatu parhaiten byrokratianpurkuasiat liikkeelle

sillä alueella on minun kaltaisiani monia muitakin henkilöitä joilla on vahva saamelainen tausta kulttuuriltaan sekä kaikilta muilta osiltaan ainoastaan kieli on suomalaistettu

mutta se ei todellakaan tarkoita että sitä oltaisiin kohtelemassa pahemmin kuin muita vaan kun esimerkiksi äsken on hyväksytty luonnonsuojelulain muutos ja siinä on tämä suojelualueitten merkitseminen niin siinä on tapahtunut sellainen asia että nytten ympäristökeskusten ei tarvitse käyttää puolta voimavaroistansa liito oravien reviirialueiden merkitsemiseen vaan ne voivat keskittyä niihin asioihin millä on oikeasti tulosta ja merkitystä

mitä tehdään tämän porukan kanssa

voitaisiinko todellakin nimetä nyt sitten sovittelija joka selvittäisi ensinnäkin kenestä ja mistä tässä asiassa on kysymys saamelaisten kotiseutualueella ja ratkaista näitten niin kutsutusti ongelmatilanteessa olevien henkilöitten rooli ja tilanne

minä sain siitä sanktiot ja todettiin että minä olen rikkonut ympäristöehtoja ja ympäristötukiehtoja kun minä olin siltä ihan viereiseltä lohkolta missä oli ihan samanlainen turvepelto ottanut sen näytteen

tehtävämme on todellakin kunnioittaa sotiemme veteraaneja henkilöitä jotka ovat siellä töitä tehneet sen eteen että me tänään tässä voimme parlamentaarisesti asioita suomessa päättää

ympäristöpuolen asiat otan sen takia esille että tänään käsiteltiin talvivaaran asiaa ja todennäköistä on että jatkossa käsitellään muitakin kaivosasioita täällä

nyt sitten ympäristöpuolella varsinkin näissä kaivosasioissa kun valmistellaan päätöksiä niin se on niin sekava ja niin monimutkainen monivaiheinen prosessi että eri tahot eivät edes tiedä koska on minkäkin valituksen aika

jälkipolvet tulevat tarkastelemaan näitä ja edellisiä vuosikymmeniä miten me olemme suhtautuneet niihin ihmisiin jotka kalliiden uhrien kautta pelastivat isänmaamme vapauden

näin ollen kannatan edustaja mustajärven tekemää esitystä siitä että tämä lakiesitys vietäisiin myöskin muitten valiokuntien käsiteltäväksi elikkä pyydettäisiin lausunto myöskin maa ja metsätalousvaliokunnalta sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnalta

sotien jälkeen huomattava määrä sotaveteraaneja ja heidän perheitään joutui muuttamaan ruotsiin kun suomessa ei pystytty tarjoamaan riittävästi töitä

savukosken kunnassakin työskennellessäni soklin asioita valmistellessa sain kyllä eteeni niin valtavat määrät papereita enkä kyllä ollut enää itse ollenkaan kärryillä kuka valittaa ja mistä valittaa ja milloin pitää valittaa asioista ja kaikki tekivät kaiken varmuuden vuoksi

tämän lakimuutoksen kohteena oleva veteraanien joukko on vähäinen mutta asia on tärkeä

toinen asia on sitten kun ympäristöpuolen asioita saadaan jollekin rajalle toivottavasti uskalletaan ottaa tähän asiaan kiinni että miten tätä selkeytetään tämä maa ja metsätalousministeriön puoli

siinä onkin oma muutoksenhaku ja valituskokonaisuutensa mutta onko kenelläkään rohkeutta tarttua tähän sektoriin maa ja metsätalouspuolen asioihin

elikkä tervetuloa vain kaikki ne jotka haluavat näin tehdä mukaan tekemään maaseudulle lisää työpaikkoja

muistutan jälleen kerran myös siitä etteivät sotien jälkeen tehdyt arviot työkyvyttömyysasteesta aina kuvanneet aidosti vammautumisen laajuutta

arvoisa puhemies

tuolloin miehillä oli kiire pois armeijan kirjoista ja pelko vastaisen työnsaannin vaikeutumisesta saattoi johtaa miehet vähättelemään vammojaan

puretaan turhaa tekemistä elikkä sitä kuinka paljon julkisella sektorille menee työaikaa kaiken maailman raportteihin tilastoihin kysymyksiin vastaamisiin työryhmiin työskentelyihin lupiin kaikkiin tällaisiin

ei meillä keskustassa ole tarkoitus ottaa käsiä pois tuottavasta työstä lopettaa niitä naisten työpaikkoja muun muassa hoiva alalta vaan meillä on tarkoitus puuttua tähän turhaan tekemiseen

yleiskeskustelu päättyi

elikkä jos me tämä turha tekeminen saataisiin karsittua ja järkeistettyä niin meillä olisi aikaa tehdä töitäkin

onko ministeri mielestänne meillä mahdollisuus purkaa tätä turhaa tekemistä reilustiero kesti noin seitsemään vastauspuheenvuoro pyydettynä on että myös että ministerit reilusti ja rohkeasti

olen tänään seurannut tätä keskustelua aika paljolti ja senkin vuoksi että keskustalle meidän puolueemme toimijoille nämä ympäristöasiat ja ympäristönsuojelulaki ovat niin tärkeä asia koska tästä me elämme

näissä valvonta asioissa jos naapurit tekevät ilmoituksia jatkuvasti valvontaviranomaisten tulee tämän lain mukaisesti aina tarkistaa tämä asia ja jos se johtaa valvontaan ja valvonnan kautta aiheeseen niin sen jälkeen tämä toiminnanharjoittaja joutuu maksamaan tämän valvontamaksun

toivon että tässä asiassa otetaan järki käyttöön ettei tule ylimääräisiä naapuristo ongelmia tämän vuoksi ja kovin kalliita naapureita tule tämän seurauksena

edustaja hassi otti hyvin esille sen että valitusoikeuksia on tarkoitus kaventaa ja tämä on todella merkittävä ja iso asia

tällä tavalla me voimme keskittyä siihen että valitussa oikeudet ei tämä pelkkää tuomioistuimet voivat keskittyä siihen työhön mikä niille oikeasti kuuluu ja merkittävien asioiden hoitamiseen

valitusmaksut tai maksut aiheettomista ilmoituksista voisivat jotenkin tulla kyllä tässä laissa esille tai jatkovalmistelussa esille ettei aiheettomia työasioita työtoimintoja tulisi olemaan tämän lain takia

kunhan saadaan järkeistettyä se että turhista asioista ei valiteta voidaan keskittyä siihen että valituksilla on oikeasti merkitystä

siitä olisi voinut saada hyvinkin paljon lisää hyötyä aikaiseksi mutta nytten rovaniemen hallinto oikeuden lopettaminen rikkoo tämän klusterin todella pahasti ja tilanne tulee vain heikentymään siellä

esimerkiksi elyn aluehallintoviraston ympäristöviranomaisen lausunto pysyy ja on kaiken lupaprosessin perustana

lisäksi muun muassa kouvolaan olisi voitu siirtää helsingistä pääkaupunkiseudulta muun muassa veroasioiden käsittelyt elikkä alueellistamisella toimintoja hajauttamalla olisimme voineet saada aikaiseksi säästöjä ja jopa toimintaa olisi voitu oikealla tavalla kehittää

tulisiko tämän lupien perustan enemmän perustua demokraattiseen päätäntävaltaan eikä yksittäisen henkilön virkamiehen näkemykseen asioista

tämän vuoksi en ole myöskään tukemassa hallituksen esitystä ja kannatan edustaja pirttilahden tekemää hylkäämisesitystä

toivoisin että valiokuntien lausunnoissa tulisi esille tämä asia tavalla tai toisella että yksittäinen virkamies ei pääsisi harjoittamaan liian korkeaa valtaa asiassa joka kuuluisi kuitenkin enemmänkin demokraattisesti päätettäviin asioihin

tämä on erittäin hyvä asia että tämä täällä on olemassa että se pystytään huojennettuna hoitamaan mutta olen muutamien tahojen kanssa keskustellut tästä asiasta ja ainakin lain valmisteluvaiheessa on tullut esille että tätä on aika lailla väheksytty ja tätä ei ole ehkä otettu oikein tosissaan

toivon että siinä vaiheessa kun tätä lakia aletaan laittamaan käytäntöön tämä kyseinen pykälä otettaisiin vakavasti että se tarkoittaisi sitten myöskin jotakin ja toisi tuloksia

vielä petoasioista

ensiksi kiitos siitä että maanantaina tulivat nämä selvitykset mutta ei kenenkään etu ole se että me täällä koko ajan jatkamme ja jatkamme tätä petokeskustelua kun ministeriö ei nyttenkään ole esittänyt talousarviossaan näiden petovahinkojen estämiseen määrärahoja käytännössä ollenkaan

näistä luontoarvoistahan oli alun perin tarkoitus tehdä hyvinkin laaja pykälä siinähän olivat mukana nämä maisema arvot ja kaikki muutkin hankalat asiat ja niiden pitkien valmistelukeskustelujen jälkeen on sitten tätä lakia muokattu sillä tavalla että on saatu jonkunlainen kompromissiratkaisu siitä sitten aikaiseksi

kiitos siitä että ahmakannan hoitosuunnitelman luonnoksessa on ahmojen poistaminen

mutta sitten tätä reviiriperusteista korvausta joka siinä on matkassa ei tule hyväksyä missään tapauksessa koska siinä tapauksessa nämä korvaukset kohdentuisivat niin että nämä vahinkoja kärsineet eivät saa niitä korvauksia ja muutenkaan se ei ole sille elinkeinolle todellakaan toimiva eikä hyväksytty ratkaisu

kunnilla on rasitteita siinä että kunnalla on tämä lakisääteinen velvoite järjestää päivähoito lapsille ja varsinkaan näillä pienillä köyhillä kunnilla ei välttämättä aina ole sitten jatkuvasti hoitohommia järjestettävissä

mutta tähän kyseiseen lakitekstiin kun sitä vertaa näihin perusteluteksteihin on ristiriitaisuuksia jäänyt

nyt minä toivon että tämän valiokuntakäsittelyn aikana siinä vaiheessa viimeistään saataisiin tehtyä sen verran muokkauksia näihin perusteluteksteihin tai sitten lakipykäliin että ovat sitten yksi yhteen nämä tekstit olemassa

paljon meillä töitä tässä on

tuossa korhosen timo juuri puhui asioita joita minä meinasin sanoa niin täytyy sanoa etten minä yhtään ihmettele minkä takia minä kuulun samaan puolueeseen mitä korhonen koska meillä näkyy olevan paljon samanlaisia ajatuksia

arvoisa puhemies

otan esille tämän keskustan jättämän vastalauseen mukaisen yhden kohdan nimittäin metsätaloudesta saatavan pääomatulon verottamisen

olennaisintahan siinä kuitenkin on se että varsinaisesti kun laki otetaan käyttöön lakipykäläthän ne ovat jotka merkitsevät ja tarkoittavat eivätkä perustelutekstit jos niissä on ristiriitaisuuksia

tämän uuden lain mukaan kyse on vapaa ajankalastuksesta virkistyskalastuksesta minusta se ei kyllä oikein mitään virkistys ja vapaa ajankalastusta ollut kyllä se on kotitarvekalastusta

arvoisa puhemies

olen tehnyt tuossa viimeksikin lakialoitteen joka omasta mielestäni voisi mennä vaikka läpikin varatuomarina työstettynä kirjoitettuna muutaman kollegan kanssa asiaa katsottuna mutta kyllähän lain valmistelu on kuitenkin niin laaja alainen asia jossa pitää huomioida niin monta asiaa että kyllä minun on pakko tunnustaa että minun ammattitaitoni työkokemus ei siihen todennäköisesti riitä

tähän lakiin on onneksi näitten lausuntojen jälkeen lisätty sana kotitarvekalastus koska sehän oli jätetty siitä aikaisemmin kokonaan pois

minä ihmettelin tätä jättöaikaa sen takia että samana päivänä jätettiin sote uudistuksesta todella suuri esitys oli joulunalus ja liikkeellä kaikkia muita isoja asioita jotka söivät nämä päivän uutiset

metsätalous ei todellakaan ole sitä että vuosittain myydään pieni määrä ja sitten niin kuin monessa osakekaupassa tuloja saadaan vuosittain aina tietty määrä vaan hyvin usein on sillä tavalla että kun puukaupat tehdään metsänhoitotoimenpiteet tehdään silloin puukauppa voi olla yhtenä vuonna todella suurikin

kyllähän tässä tavoitteena on se että tehdään poikkeuspäätöksiä ja poikkeusharkintaa ja kyllähän se pitää jatkossakin tehdä alueilla

mutta minulla on semmoinen mielikuva että tässä laissa on vain sillä tavalla niin kuin teennäisesti laitettu tämä sana kotitarvekalastus tähän matkaan sitä ei ole oikealla tavalla sisällytetty tähän lakiin kuitenkaan

ainakin minä koin sen erittäin huonona asiana että tämä meille erittäin tärkeä ympäristönsuojelulaki hukutettiin kaikkeen muuhun tietomassaan mikä silloin oli julkisuudessa

yhdyn tähän huoleen että otetaanko niitä riittävän vakavasti ja kuunnellaanko niitä kun huomasi tämän nyt esittelyssä olevan lakialoitteen

mitä tässä salissa on ollut keskustelua esimerkiksi virkistyskalastuksen verkkomäärästä ja muusta niin tuntuu siltä että kyse on siitä että riidellään kotitarvekalastuksesta ja virkistyskalastuksesta

jos meillä olisi suoraan lakiteksti että kaupat ovat auki silloin ja silloin ja silloin niin eihän meillä mitään harkinta asioita sen jälkeen tarvittaisi vaan kun on harkinta niin siihen kuuluu se että siinä on perustelut

nämä tulot saatetaan sijoittaa muuhun maaseutupuolen yritystoimintaan muuhun yritystoimintaan investointiin kaikkiin tällaisiin asioihin

pannaan selvästi erilleen se kumpi on virkistyskalastusta kumpi on kotitarvekalastusta koska kotitarvekalastuksen oikeuksien pitää olla ehdottomasti paljon korkeammat

mutta minä uskon että olen etenikin rikoslaisten aika laajaa täällä ja toivon että nyt kun rikoslaista on menossa laajempaa selvitystä tai koko ajanhan sitä rikoslakia uusitaan niin tämä otetaan siellä huomioon

ne perusteluthan lähtevät siitä että on se alueellinen tuntemus tunnetaan olosuhteet syyt perusteet ja sitten tunnetaan ennen kaikkea päätösten alueelliset vaikutukset

sillähän on ihmisten elinkeinolle merkitystä koska kotitarvekalastuksen saalis käytetään kalastajien taloudessa ja sillä on tämän toimeentulon kannalta merkitystä elikkä silloin myöskin vähäisen myymisen on siinä oltava mahdollista

näin ollen metsäpuolella pääomaverotuksen tulisi olla sillä tavalla että joko se olisi aina tietty prosenttimäärä se prosenttimäärä mikä on tällä hetkelläkin alemmassa myyntimäärässä tai sitten pitäisi pystyä jakamaan useammalle vuodelle jaksoittain nämä myyntitulot

kun kirjallisiin kysymyksiin me saamme aina suoraan ministeriöstä vastaukset niin olisi ihan hyvä jos näihin meidän lakialoitteisiimme toimenpidealoitteisiinkin tulisi sitten ihan vastaavasti ministeriöstä tai jostakin joku raportti siitä mitä näitten kanssa aiotaan tehdä vai aiotaanko näitten kanssa tehdä mitään

eikö todellakin riitä se että me saisimme niille aluehallintoviranomaisille enemmän yhtenäisiä ohjeita tarkempia ohjeita siihen harkintaan koska kyllähän tässä nyt on jo muutamassa vuodessa kokemuksia saatu aikaiseksi

sitten tämä verkkojen määrä

tuossa kotiin kun soittelin niin sanoivat että ei missään tapauksessa niin pientä määrää sillä silloin kun verkoille lähdetään on oikeat kelit ja oikeat ilmat pannaan verkkoja kunnolla veteen ja pyydetään niin että saadaan talven kalat

sallalle annettiin heti poikkeusluvat näistä kauppojen aukioloajoista venäläisten turistien takia rovaniemelle annettiin mutta ei heti ymmärretty sitä että kemijärvellekin pitää saada

mutta onneksi tätä saatiin kehitettyä niin että kemijärvelle saatiin kymmeneltä sunnuntaiaamuna aukeamaan kauppa ja ihan sen takia sunnuntaina kymmeneltä että venäjällä ovat kellot kaksi tuntia edellä meitä niin nehän saavat pysähtyä kemijärvelle ensin kauppaan

no jos se virkistyskalastuksella on se neljä verkkoa niin olkoon mutta kyllä kotitarvekalastuksessa pitää olla selkeästi mahdollisuudet laittaa oikealla lailla niitä verkkoja veteen varsinkin kun kyse on yleensä meidän omista vesialueistamme